asia ei ollut uusi

tämä mielenkiintoinen debatti varmasti jatkuu kakkoskäsittelyn yhteydessä

minä hartaasti toivoisin että psyykattaisiin itseämme sillä tavalla että ihminen jolla on ideologia ja joka pystyy ideologiansa perustelemaan ei ole paha huono eikä kelvoton

tyylittömyys sai sittemmin oikeuskanslerin tuomion mutta siinä vaiheessa olivat jo kaikki huonot housuissa eduskuntaa myöten

kukaan tuskin on kuvitellut ettei palettiin kuuluisi aietta kolmannesta haetusta ydinvoimalasta ensi vuonna

meidän tehtävämme on vaan odotella että se elvytys mitä siellä euroopan unionin muissa maissa toteutetaan heijastaa jotakin hyvää tänne suomeen

täällä ei voi enempää juuri paljon tehdä kuin nyt tehdään

arvoisa puhemies

yksi näkökohta vaan tähän keskusteluun vielä ja se koskee tätä velan ottamista ja tekemistä

ydinjätteen loppusijoitus on fennovoiman osalta kokonaan auki posivan osalta ajatusta pidemmällä mutta ratkaisevilta osin edelleen auki

jos nykyaikana tässä tilanteessa jokin valtio on luottokelpoisuusluokaltaan sellainen että pystyy saamaan luottoa lainaa niin sitä voi kyllä ottaakin ihan keynesiläisittäin sillä tästähän ei voi seurata mitään muuta kuin erittäin voimakas inflaatio elikkä joku pitää meitä sitten yllä joskus tulevaisuudessa

viimeksi tänä kesänä huomio on kiinnitetty italian vanhoihin ydinjätekasoihin

luoteis eurooppaan jouduttaisiin käytännössä rakentamaan kokonaan uusi sähkönsiirtoverkko

tässä tämä eläinsuojelullinen puoli on tullut harvinaisen selvästi esiin

on syytä muistuttaa siitä kun näitä turkiksia tuodaan kaukoidästä maailmanmarkkinoille mikä on se lähtökohtatilanne

rannikko mataloituu edelleen sentin vuodessa edellisen jääkauden aikana ja vaikutuksesta syntyneen painauman palautumisesta johtuen

rannikkotankkerin koko merialueen kattavan paksun jääkatteen aikana tapahtunut haveri olisi kohtalokas paitsi matalille rantavesille myös ydinvoimalan lauhdeveden saannille

kysymys on ruuasta

elikkä toisin sanoen sieltä nahkan sisältä syödään se eläin ihan alusta loppuun saakka mitä siellä on

arvoisa puhemies

olen lukemattomia kertoja nähnyt kiinalaisilla rautatieasemilla näitä katiskaverkosta tehtyjä häkkyröitä joissa on kolmeneljäviisi koiraa jotka ovat siis ruuaksi tarkoitettuja

ensinnäkin mikä liittyy tuohon viihtimiseen niin minä muistan siltä ajalta kun olin itse liikennevaliokunnassa välillä vetäjänä välillä muuten siellä niin siihen aikaan näitten rekkojen omistajien työaika asioista taisteltiin tuolla eu foorumeilla ja onnistuttiin hannaamaan sitä aika pitkälle kun liikenneministeri omistautui asioilleen

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

onko varteenotettavia todennäköisyyksiä mitattu

sitten kun se eläin tapetaan ja otetaan se ruoka sieltä sisältä pois niin sitten se turkis valmistetaan ja se lähtee maailmanmarkkinoille

hyvinkin paljon

kysymys on nimenomaan siitä että itämeren rantavaltiot siis euhun kuuluvat ovat sopimuksilla jakaneet kiintiölajeilla nämä kiintiöt ja kysymys on hallittavuudesta

mustajärven puheenvuoron niin minä kyllä yllätyin siitä kritiikistä ja meni niin sanotulle ula osastolle tämä homma

elikkä eläinten huono kohtelu ei lopu tällä mutta tämä rajoittaa sitä

tässä todellisuudessa tukeuduttiin maailmalla aikoinaan ydinvoimayhtiöiden keskinäiseen vakuutusrenkaaseen

mutta on ihan hyvä noudattaa eu käytäntöä

elikkä ikään kuin tässä olisi tarkoituksellisesti naisvaltaisia aloja sorsittu tarkoituksenmukaisuuspohjalla tehty eräänlaista kategorisointia kohderyhmien kohdalla

ihan sillä tavalla kuin lippuvaltiokäsitteessäkin on niin kysymys on hallittavuudesta

mutta ettekö te todellakaan ole laskenut näitä tehnyt simulaatiomalleja

ei suomen valtion valta ulotu toisten valtioitten kansalaisiin vaan vain oman valtion kansalaisiin näin minä tämän ymmärrän

arvoisa puhemies

tämä kritiikki on niin merkityksellistä että minä toivon hartaasti että valiokunnassa tätä asiaa käsiteltäessä tämä aukaistaisiin perusteellisesti ja jos se perusteellinen aukaiseminen tuo oikeutetuksi ed

arvoisa puhemies

tuo ed

jos merilohen kalastuksessa onnistuttaisiin niin kuin haluttaisiin ja kiintiö sallisi niin koko kanta häviäisi kertaheitolla pois ja sen jälkeen ei kalasta kukaan

mustajärven mielipiteen niin se puolestaan tulee sitten näkyviin joka tapauksessa vastalauseessa niin että voimme käydä tästä sitten kun tämä asia palaa takaisin isoon saliin uuden keskustelun

elikkä tämä ei ole mikään muu kuin käytännön järjestelyasia jossa luonto asettaa niin rajaa ja senmukaistettu maitohygienia ne rajat

mitä sellaista tämän kahden viikon aikana kun tämä prosessi on ollut värikkäästi suomalaisessa yhteiskunnassa meneillään on tapahtunut joka olennaisesti liittyy tähän käsiteltävänä olevaan asiaan on se että finanssikriisi on pahentunut eikä suinkaan kääntynyt parempaan suuntaan

aivan lyhyesti

ensinnäkin kun arvoisa ministeri esitteli tätä ja totesi että kysymys on ilmiselvästi historiallisesta askeleesta niin arvoisa ministeri se on historiallinen askel nyt tietysti siinä suhteessa että tämmöinen hallituksen esitys on eduskunnan käsiteltäväksi tullut mutta sitten tarvitaan vielä toinen historiallinen askel se että joku järjestelmä rupeaa toimimaan sillä tavalla kuin sen lailla on velvoitettu toimivan

muutama sana tästä finanssikriisistä

orpo missähän liekään nyt luottamuksen puute

tämä lakialoite kuvaa tekijöittensä sosiaalista mielenlaatua hyvällä tavalla

nyt alkavat itään tehdyt sijoitukset luottotappioina laueta ja se merkitsee että moni oecd valtiokin on pulassa

ihan vaan lyhyesti

hyvä että oppositio on aktiivisena ja totean vaan sen että ei mitään niin hyvää etteikö oppositio velvoitteittensa mukaisesti pystyisi esittämään vielä parempaa

pankkien velvoitteet ovat moninkertaisia pääkonttorivaltion bruttokansantuotteeseen nähden jopa nelinkertaisia niin kuin ubs pankin sveitsissä ja ollaan siinä kinthaalla mitenkä käy

sen takia sitä ei kirjattukaan loppujen lopuksi valtiovarainministeriölle viestiksi että tämä asia on nyt niitattu pöytään ja se ei siitä liikahda mihinkään

sitten laitettaisiin joskus kaikki ne aloitteet rinnakkain ja katsottaisiin minkälaista budjettipolitiikkaa ja velanottopolitiikka itse kukin harjoittaa ja kuinka priorisoi asioita

se mitä pitäisi saada näkyviin on pankkikohtaiset riskilisät silloin kun pankit harjoittavat keskinäisiä rahamarkkinakauppoja

tässä tietysti on harvinaisen paljon toivottava sitä että nimenomaan löydettäisiin sellaisia toimijoita jotka arvoisan ministerin käskyä noudattavat

mutta tämä on hyvä vinkki että olkoon hallitusneuvotteluissa ensi keväänä kuka tahansa niin pitää tämän mielessä ja hoitaa tämän nyt sitovalla tavalla hallitusohjelmaan

jos katsellaan sitten sitä millä nyt pelataan nyt pelataan euriboreilla ja nehän ovat käytännössä vain sitä että suurimpina pidetyt arvovaltaisina pidetyt pankit ilmoittelevat korkojaan ja niistä lasketaan keskiarvo ja siinä se on se euribor

laxell totesi tässä totean vaan että jos tuommoinen peikko tähän hommaan sisältyy niin yliopistot ja korkeakoulut on suljettava pois tämän järjestelmän piiristä

tässä katsannossa kun arvioidaan tätä eläkepoliittista keskustelua ja mietitään tämän finanssikriisin jatkumista niin on tavallaan onnenkantamoinen että tämä keskustelu kävi siinä nyt sitten mitenkä tahansa syntyi se millä tavalla tahansa oli siinä kuka tahansa suuri isänmaallinen taisteluvoittaja niin kun ed

olen ihan täsmälleen samaa mieltä ed

korhosen kanssa tästä asiasta

no nyt olemme nähneet viimeisen viikonvaihteenkin aikana sen että näistä luotettavista arvovaltaisista pankeista yhä useammat ovat todellisessa pulassa elikkä koko järjestelmä on nötkähtänyt perustavaa laatua olevalla tavalla

vuolanne varmaan siellä sellaiseksi olonsa ja elämänsä tällä hetkellä tuntee tai kuka tahansa niin joka tapauksessa on erinomaisen onnellista että se prosessi on käynnistynyt se on kiihdyttänyt keskustelua se on kerännyt koko yhteiskunnan mukaansa

mitä sitten tilalle

korhonen viittasi voi toteutua

viisaat sanovat että tämä euribor järjestelmä on aikansa elänyt ja se pitäisi korvata sijoitustodistuksilla käytävällä kaupalla

mikä olisi tämän vaihtoehto ollut

jos ne noteerattaisiin niin paljastuisivat pankkikohtaiset riskilisät elikkä juuri se joka loisi läpinäkyvyyttä ja luottamusta

se että täsmälleen sama keskustelu olisi jouduttu käymään kaksi vuotta ja pikkuisen risat tästä eteenpäin elikkä seuraavien eduskuntavaalien jälkeen uutta hallitusta muodostettaessa

siis eikö niin tietää mikä kunkin pankin tilanne todellisuudessa on elikkä se jouduttaisiin paljastamaan auki

hoskoselle kommenttina että tätä prosessia en missään nimessä kutsuisi farssiksi vaan prosessista kyllä kannattaisi joku paremmanpuoleinen opinnäyte tehdä koska se olisi nimenomaan näyttö kansalaisvaikuttamisesta

silloin olisivat kaikki nämä kurimukset ja kurjuudet ehkä vielä paremmin tiedossa mutta perusviritykseltään aivan samanlaisina ja silloin olisi pakko ollut miettiä juuri samoja asioita joita nyt mietitään tässä lähimmän vuoden ja kahden aikana

tietysti vain sillä tavalla että rahamarkkinat päättävät että nyt järjestelmää muutetaan mutta kun nyt on tullut kysymykseen se että julkinen valta on ryhtynyt miljardien ja kymmenien ja satojen miljardien edestä tukemaan pankkijärjestelmää niin siinä yhteydessä voi tietysti vihjaista myöskin siitä että kannattaisi järjestelmääkin rahamarkkinakaupassa muuttaa toisenlaiseksi

näitä kahta ei voi verrata ollenkaan

aivan lyhyesti vaan tästä historiasta vielä toistan että minä ymmärrän sen että silloin kun maastoliikennelakia ensimmäisen kerran säädettiin sehän oli hyvin suuri sosiaalinen tapahtuma täällä

sillä tavalla että luotsauksessahan on kysymys turvallisuudesta osaamisesta toisessa oikean muuttamisesta ja ohjaajia ja on kysymys jäänmurtamisesta

siitä nähtiin erittäin loistava esimerkki tänä päivänä tässä salissa kun kansallinen kokoomus järjesti kaikkien aikojen shown jossa ei ole mitään järkeä ei mitään logiikkaa ei mitään perustaa mutta se kaappaa koko julkisuuden mitä tasavallassa on

elikkä kerta kaikkiaan loistava asia ja kiitoksia siitä kaikille niille jotka ovat olleet vaikuttamassa tähän prosessiin

luotsausta tarvitaan ympäri vuoden ja jäänmurtoa vaan silloin kun on jo jäitä

ja hyvä näin

elikkä tässä on se perimmäinen asia ja tämä on minusta erittäin myönteinen asia

se tilanne oli sellainen että silloin ymmärtää sen jollakin tavalla että oli pakkotila eräällä tavalla saada joku säätely aikaiseksi

kysymys on akuutisti siitä että tarvitaan pankkijärjestelmään myöskin pääomituskeinoja ja uusin sellainen ajatus on yritysten joukkovelkakirjamarkkinat sellaisina että valtiot lähtisivät niissä toimimaan takaajina

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

erkki virtanen sanoi ja minä pyrin nyt osat todistan että se minäkin yritin tuossa todistaa eräänlainen perusoikeus saada liikennöidä maastoja pitkin sinne mihin mieli halajaa

voi myös mennä köysirataan ja vasilei taituri terveys voi

tässä katsannossa sitä pitää arvioida missä on välttämättömyyden raja missä on bisneksenteon raja ja missä ylipäätään tarkoituksenmukaisuuden raja

sehän merkitsee silloin käytännön tasolla sitä että reittauspuolella joudutaan tekemään harvinaisen selviä valintoja

me haluamme nyt siirtää tätä ylöspäin

tämä hallituksen esitys on ilmiselvästi tarpeeseen ja ilmiselvästi myöskin merkittävä parannus ja siitä voitaisiin aika karulla tavalla sanoa että jos tällaiseen revisioon ryhdytään niin voiko tämmöinen esitys olla huononnus edes teoriassa voimassa olevaan oikeustilaan

julkisen vallan pitää luotettavilta reittauslaitoksilta vaatia reittauksia ja kysymys on siitä mennäänkö a tasojen alapuolelle elikkä tasolle bbb plus vai eikö mennä

tämä edellyttää silloin kilpailupoliittisesti teollisuus ja työllisyyspoliittisia syitä ja se taas tekee tästä koko järjestelmästä aika ongelmallisen ajaa sisään

tuskin

kun tätä on tehty oikealla johdolla ja oikealla hartaudella niin voidaan silloin myöskin odottaa sitä että kun se asiantuntijakäsittelyn saa tässä eduskunnassa niin oikeustila siitä ja kansalaisten luottamus entisestään vaan parantuu

laxellinkin puheenvuorosta kävi ilmi niin ratkaisujen päätösten perustelut ovat olleet vähän hapratakaaraa luokkaa ja se on merkinnyt käytännössä sitä että on jouduttu juristiapua palkkaamaan näihin tapauksiin ja se muuten maksaa

kannatan tehtyä hylkäysesitystä

olen hallituksen esityksen aiempien käsittelyvaiheiden yhteydessä tuonut lukuisia argumentteja sen puolesta että tämä hallituksen esitys ja sen pohjalta tehty mietintö tulee hylätä

pentti oinonen on ryhtynyt tuomaan suomeen tuomittavia mutta sitten hän vapautti minut tuskasta puheenvuoronsa loppupuolella jossa kävikin ilmi että ei sillä aluksella niitä rosvoja saa kiinni ollenkaan jotenka ei mitään tuomittaviakaan ole tuomisina siellä

tämä asia ratkesi kyllä näin